niin kuin ed

siis tämä ydinkysymyshän koko tässä asiassa pallas yllästunturin kohdalla on se rakennetaanko kun sinne halutaan hotelli rakentaa nyt moderni hotelli suurella vuodepaikkamäärällä kansallispuiston rajojen sisäpuolelle vai tehdäänkö se operaatio ulkopuolelle ja sillä siisti

siis semmoinen kumpukka kasvoi siis siinä paikalla missä oli aikaisemmin soudeltu ja kanooteilla liikuttu on tällä hetkelläkin keidassuo ja ne mökit ovat edelleen siinä sen keidassuon ympärillä

jos tämä havainto on oikea niin nyt on tukeuduttava siihen ainoaan oikeaan mahdolliseen ratkaisuun tukeuduttava uusiutuviin energianlähteisiin ja niihin niin paljon satsaamalla kuin eläimellisesti katsoen on mahdollista

pakkanen viittasi tai hän totesi mieluummin niin päin että poliisilla on yhtä hyvä osaaminen ihmisen psyykkisestä terveydentilasta ja sopivuudesta käyttää asetta voin sanoa että ed

se on äärimmäisen mielenkiintoinen turistikohdekin näyttämään mitä kaikkea voi tapahtua

köyhyys työttömyys ovat tämän vaalikauden lopun ja ensi vaalikauden asian kovia juttuja

nyt se ongelma syntyy siitä että halutaan sisäpuolelle elikkä halutaan tapaus tapaukselta ryhtyä murtamaan luonnonsuojelulakia ja kansallispuistokäytäntöä tällä tavalla

meillä suomessa se keskeinen nopean käytön potentiaali on pelto ja metsäenergiassa

mikä tähän lainsäädäntöön aivan erityisesti liittyy se on se että jos sanoo a niin joutuu sanomaan b

jaaksi ja vasta talon pitää tämän illan aikana on monta kertaa sanottu ihmetellen miksi ei ryhdytä eikö ole resursseja ministeriössä mutta kyllä tämmöiseen pitää olla

silloin aikoinaan kun ekokem perustettiin minä ymmärsin tämän tuloverovapauden oikein hyvin silloin luotiin välttämätöntä instituutiota suomeen

se tekee tästä suuren luokan periaatteellisen asian

sehän oli jo nyt tämän vuoden budjetin laadinnassa tuolla maatalousvaliokunnassakin esillä

se piti saada toimivaksi sille piti antaa kaikki menestymisen edellytykset

mutta tämän seurannan kannaltahan tässä on se kiusallinen yksityiskohta että jos meillä on pyrkimyksenä saada tuottajahintoja siis sen tuottajan saamia hintoja korotettua niin sen korotuksenhan voi hyvittää vain joko kauppa omasta osuudestaan mikä sillä nyt on ollut taikka jalostus

nyt ollaan tässä aikaa on kulunut tosi paljon ja voitot ovat aika huikeat suorastaan koska eräällä tietyllä tavalla monopoliasemassa toimitaan

vaikuttaako sekään riittävällä nopeudella jos tuo äsken mainittu uutinen high arctic alueelta kanadasta on totta

arvoisa puhemies

opintotuen sitominen indeksiin olisi ollut erinomaisen tarpeellinen toimenpide nimenomaan erikoisesti siitä syystä että hallitus on linjansa mukaisesti lähtenyt näissä opintotukiasioissa keppilinjalle ja opintoasioissa keppilinjalle ja sitä keppilinjan uskottavuutta olisi eräällä tavalla lisätty tällä

arvoisa puhemies

elikkä minusta tämä tuloverovapauden kumoaminen on enemmän paikalla ja niinku isäntä

tietysti tarkoitin sitä tällä yksityistämisellä että hän ilmoitti puolellesadalle hoitopaikan heinolassa menettäneelle järjestäneensä yksityisenä henkilönä hoitopaikan keskussairaaloissa

keskustelu on nyt päättynyt voimisti kuin paikallaan ja sillä että valtiovarainvaliokuntaan jolle tärkeintä on talous käy läpi keskustelua niin kuin se tässä esitetään

jos ei kumpikaan hyvitä niin silloinhan se merkitsee sitä että sen pitäisi näkyä siinä vähittäishinnassa että tuottaja saa sen osuutensa

arvoisa puhemies

sitten tähän nykyiseen keskustelukulttuuriin on tullut aika mielenkiintoisella tavalla kun ehkä argumentaatio ei oikein pelaa henkilökohtainen loukkaus

historiallisesti on syytä muistaa se että tällä pakettiautojen verotusasialla on kyllä kikkailtu vuosien saatossa niin paljon että tuskin millään

oulujärvi on valtava allas joka on padottu

vielä on todettava se että tämä keppilinjanveto sattui vähän turhan huonoon aikaan nimittäin sen takia että korkeakoulututkinnon suorittaneitten työttömyys on räjähdysmäisesti lisääntynyt suhteessa enemmän kuin muitten ammattitutkinnon suorittaneitten

siitä on kehittynyt eräänlainen taidelaji jossa on mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja on kysymys painosta on kysymys sisuksista on kysymys melkein mistä tahansa

koko kölivuoristo on yhtä patoallasta tällä hetkellä

yhden asian tämä operaatio on selvästi tuonut esille ja sen ministeri on jo täällä kai varmistanutkin että näin on asianlaita

ja vielä jos tämä sulaminen jatkuu tällä tavalla ja kölivuoriston viimeiset jäätiköt sulavat niin sitä vettä kyllä on aina niin kauan kuin sitä siellä on

tennilä opettaa minulle mikä on kansallispuisto ja luonnonpuisto jnp

nyt on erinomaisen hyvä asia että toivon mukaan tämä kikkailu loppuu kerta kaikkiaan

mutta ed

elikkä toisin sanoen tästä säätövoimasta ei kannata tehdä tässä katsannossa mitään numeroa

sillä on niitä vaikutuksia ilmeisesti jotka ed

sehän oli jo tuossa kaasuputkikeskustelussa tämä sama homma että vedetään niin kuin rankimman jälkeen

siis sellainen pitäisi olla joka tapauksessa valmiina tällaisella spesiaaliyksiköllä jonka ed

biokaasu on se vaihtoehto johon kannattaa kolmanneksi satsata sekä laitteistojen kehittämiseen että niitten massiiviseen tuotantoon

arvoisa puhemies

en väitä tätä ollenkaan vastaan ettei näin ole kuten ed

olenko ymmärtänyt oikein että vastaavia on muilla sairausalueilla parikymmentä asut niin mie näinhän pitää olla suomessa

se on todella merkittävä ongelma

kunnissa ostoehdotus hyväksytään siis hallintovaliokuntaan lähetekeskustelu vartti esitellään pöyristyksen kahdeksasosia kuin myös taustoja totesi löydettäisiin valtiovarainvaliokunta ja siitä arvoisa puhemies

tiusanen sanoo ja käytännössä on kirjoittanut

tästä historiasta kannattaa muistaa se että jos muistan oikein tämä syntyi nimenomaan sillä tavalla että nämä lauhdefirmat tuotantoyhtiöt rupesivat temppuilemaan ja rahastamaan ja pelleilemään näitten asioitten kanssa ja yhdessä vuodenvaihteessa taisi tulla aika surkea tilanne

minä vaan totean sen koko tämän kokonaisuuden kannalta että tässä erityisessä tapauksessa olisi saattanut olla ihan tyylikästä että eduskunnasta tämä olisi ollut täysin niin sanotusti puhdas ilman mitään vastalauseita ja erikoisesti nyt näitten kahden kokoomuslaisen ympäristövaliokunnan arvokkaan jäsenen purkauksia täällä jotka vievät tämän kaiken julkisuuden

jos näin on asianlaita kuten täällä on siteerattu ja todettu niin näihin kaikkiinhan pitää vastaavanlainen valmiussuunnitelma tehdä toimia välittömästi niin että jos siis tämmöinen yksityinen toimija tai julkinen toimijakin tulee toimintakyvyttömäksi silloin tiedetään mitä tehdään

sitähän ei voi tehdä sillä tavalla että otetaan lapio ja heitetään karkeata hiekkaa tai soraa taikka muuta siihen kulumapaikkaan ei voi koska seuraava sade tuo sen kaiken alas ja sen jälkeen se koko luonto muuttuu ihan kokonaan toisenlaiseksi

lauslahti ystävällisesti tuli toteamaan kommenttina minulle ja huomauttamaan siitä että kun puhuin paljon näistä brittiyrityksistä ja niitten etabloitumisesta tänne suomen terveysasemaverkostoon jos näin voidaan sanoa niin hän tähdensi minulle sitä että tarkoitushan onkin tällä palvelusetelijärjestelmälläkin osaltaan vaikuttaa siihen että kenttä lavenisi yksityisellä puolella

tavan mukaan käytän tästä verosopimusasiasta puheenvuoron ja tällä kertaa tarina on vakava

mutta joka tapauksessa tätä ympäristöperusteisuutta ja samankaltaisuutta henkilöautoverotuksen kanssa on tervehdittävä erittäin suurella tyydytyksellä

arvoisa puhemies

nimittäin minä olen ollut hyvin lapsellinen suorastaan naiivi kun minä olen kuvitellut että suomi osoittaa edes alkeellisinta itsekkyyttä näissä asioissa kun harmaa talous ja talousrikollisuus entisestään vain lisääntyvät niin kuin julkisuudesta on erittäin selvästi käynyt ilmi viime aikoina

sen takia tämä tehoreservilaki säädettiin määräaikaisena niin kuin äsken juuri kuultiin ministeriltä joka poistui pitämään puhetta tuonne säätytalolle

täytyy sanoa että kun olin liikennevaliokunnan puheenjohtaja niin oli kyllä aika haljua välillä olla näitten asioitten kanssa tekemisissä kun lobbareitakin oli

arvoisa puhemies

pääsiäisenä vietin kohtalaisen tovin aikaa käymällä arkistoani läpi täällä eduskunnassa liittyen eu jäsenyyskeskusteluun

tämä tarkoittaa sitä että kaikille tällaisille kohdille jos aiotaan jatkaa sillä suurin piirtein samalla reitillä kulkemista täytyy rakentaa pitkospuitten kaltaiset tasaiselle maalle ja portaat sitten sellaiseen paikkaan missä on rinnettä ja nipuista eli te nämä tällaiset ja jnp

vaikka asia sinänsä ei veroasiana kuulunut liikennevaliokunnalle mutta tuota toi muuttaa ensi toivottiin että vaikutettaisiin näissäkin asioissa

se on nyt sitten kultavarantona niillä raharikkailla ja se on siltä alueelta pois ja pois suomesta viety viimeistä nokaretta myöten

nyt paljastui että tässähän ei olekaan kansallisesti minkäänlaista myönteistä liikkua tehty suomen tasavallan hyväksi vaan päinvastoin

keskustelu on päättynyt

sitten toisekseen kun teidän selonteossanne siis ministeriön selonteossa puhutaan ekosysteemipalveluista ekosysteemipalveluihin kuuluu vielä se että se vapaan vesistön pieni osuus on jäljellä ja sekin pitää arvottaa arvoon arvaamattomaan

r b

mikä olikaan tulos

kun otin minkä tahansa kriittisen liikkeen argumentin otan esimerkiksi ei emuun sanovat järjestöt niin siihen sanottiin että ei missään nimessä emuun

on haluttukin luoda veroparatiisileima suomelle nimenomaan pidättäytymällä pyytämästä yhtään ainoata verotietoa miltään sopimusvaltiolta

harmaan talouden selvitysyksikköä koskevan lainsäädännön aikaansaaminen sillä arvoisa puhemies sallinee että palautan vähän mieliin minkä takia olemme tässä vaiheessa

ellei

silloin kun nykyinen puhemies oli valtiovarainministerinä yritimme kaikin mahdollisin tavoin silloisessa poliittisessa ilmapiirissä pelastaa tämän virke projektin

sitten kun oli kysymys siitä että alennettiin ruuan hintaa keinotekoisesti tukijärjestelmällä ja arvon alennuksella niin kun sanottiin ja väitettiin että kyllä se hinta siitä takaisin nousee entiselle tasolle niin vastaus oli että ei missään nimessä nouse

tästä tuleekin se mieleen että tässä on ollutkin ilmiselvästi jotakin tarkoituksellista

siis eduskunta hallituksen esityksen pohjalta valitsee yrittäjän joka saa erioikeuden suhteessa kaikkiin muihin alueen yrittäjiin

virolainen kuvasi niin tämä oli tarkoituksellinen operaatio siirtää nämä hommat heinolasta ympäri ämpäri koko suomea keskussairaaloihin ja yliopistollisiin sairaaloihin

minä kiinnitän huomiota ihan samalla tavalla sellaiseen asiaan jonka täytyy olla niin sanottu kielen lipsahdus joka on johtanut käytännön toimenpiteeseen ja ihan olennaisen tiedon puuttumiseen täältä

silloisen valtiovarainministeriön alaiset virkamiehet eivät suostuneet tulemaan virke yhteistyöprojektin työryhmien kokoukseen elikkä boikotoivat sitä

lapissa pitää muistaa yksi hyvin tärkeä asia että siellä sentään vielä on pakkasia jos niitä ei täällä etelässä olekaan mutta siellä niitä on

kyllä kyllä kaikkeen tuli kyllä elikkä yhtäkkiä ei liikkeestä tulikin kyllä liike

elikkä muutaman vuoden ajalta se kirjeenvaihto johonka tässä on viitattu sehän on nyt täysin julkista ja on siis tällä hetkellä konkurssihallinnon hallussa ja se pitää mielestäni kronologisena aineistona saattaa julkisuuteen mitä tässä asiassa on kaiken kaikkiaan tapahtunut

niinpä päätin jättää sen puheen pitämättä koska sen jos poikkasee sopivasta kohti niin saa aivan omalaatuisen kuvan koko asiasta

jos moottorikelkalla ajetaan myöskin mönkijällä tietyissä olosuhteissa niin lumi pakkautuu tiiviiksi kerrokseksi ja pakkanen menee läpi suoraan kunttakerrokseen ja kasvipeitteiseen kerrokseen ja paikallista terminologiaa käyttäen polttaa sen

no siitähän tuli tietysti sitten sille koko virkamieskunnalle semmoinen draivi päälle että tämä homma täytyy nyt niin kuin viheltää loppuun ja poikki kokonaisuudessaan ettei tällaista pidä harrastaa pitää antaa harmaan talouden ja talousrikollisuudenkin ainakin siinä lähimaastossa olevan talousrikollisuuden kukkia sillä tavalla kuin kukkimaan onnistuu ilman että joutuu poliisin kanssa tekemisiin elikkä se kuuluu jollakin tavalla markkinatalouteen

se näkyy kaikki

ja nyt julkisuuteen vuotaneen tiedon mukaan kysymys on nimenomaan siitä että halutaankin luoda suomesta kuva todellisena veroparatiisina että tätä saa käyttää vapaasti hyväksi suomen valtion vahingoksi silloin kun esimerkiksi hallintarekisterin takana operoivat suomalaiset jotka kieltäytyvät veronmaksusta suomen valtiolle

tässä katsannossa näitten luonnonpuistojen kohtelu on aivan erikoisen herkkää ja kansallispuistojen kohtelu on suuren kävijämäärän takia näissäkin tapauksissa todella vaikea tehtävä jossa pitää olla viimeiseen saakka mietitty keitä päästetään mihinkä päästetään kuinka paljon päästetään

ensinnäkin tässä samalla sivulla käsitellään tätä nettomaksajuutta ja siinä sitten niin kuin ideana on se että pitää saada maksukatot aikaan

sitten muistan erinomaisen elävästi sen tilaisuuden yhtenä iltana tuolla lehtihuoneessa kun kävimme silloisen valtiovarainministerin sauli niinistön kanssa syväkeskustelun siitä että kyllä tässä nyt täytyy jotakin tehdä

arvoisa ministeri

toinen asia on että pitää säilyttää yhteinen maatalouspolitiikka ja kolmas hyvin merkittävä näkökohta on se että pitäisi saada suomen seuraksi euroopan unionin jäsenyyteen länsi balkan kaikki pohjoismaat nyt ne puuttuvat ja sitten vielä turkki

oli ihan selvä asia tämä teidän puheenvuoronne ensi vuoden osalta

se voisi olla ihan paikallaan jos tämä kirjeenvaihto jo sellaisenaan paljastaa että siihen aihetta on mutta se on raskas operaatio ryhtyä ilman epäilystä sen tarpeellisuudesta

ja sitten sillä vallalla mikä valtiovarainministerillä on sillä pelastettiin virke projekti jatkoon

organisaatiomuutosten ja tuottavuusohjelman käytännön toteutus yhdessä on helppo tehdä kun on vähän pahaa tahtoa pikku jippo jolloinka se vertailtavuus häviää